ja sitä kautta tilanteessa jossa lainojen korkotaso on tällä hetkellä kutakuinkin nolla eli saamme korotonta lainaa jopa talouskurisopimuksen toimenpiteitten välttämiseksi saattaa olla hyvin perusteltua ottaa lainaa jotta talouden pyörät alkaisivat pyöriä nopeammin ja pystyisimme parantamaan tätä taloudellista tilannetta

tämähän on erinomainen hallituksen esitys tämäkin

tosin vähän vaikuttaa siltä että se on syntynyt välttämättömyyden pakosta ja kannattaa nyt palauttaa mieleen kun perustuslakivaliokunta on puuttunut itse asiassa useaankin pykälään tässä ja erityisesti siihen pykälään tai siihen momenttiin jonka tästä nyt sitten valiokunta poistikin perustuslakivaliokunnan lausunnon perusteella jossa valtion liikelaitosten osalta tämä vakuutusmaksujen määrääminen aiottiin tehdä asetuksenvaraiseksi

suomen ongelmat kuten nyt aika monen muunkin maan ongelmat eivät suinkaan johdu siitä että olisi kulu tettu liikaa vaan pikemminkin siitä että tuloja on ollut liian vähän ihmisiä on työttömänä ja silloin veronmaksukyky pienenee ja sitä kautta koko talous hidastuu

ei suomen talous vielä siinä tilassa ole että velkaantumisemme olisi karkaamassa käsistä koska se nyt edelleenkin taitaa olla yksi euroopan pienimmistä mutta ellemme pysty vapautumaan tästä noidankehästä jossa talous sakkaa jatkuvasti niin sen jälkeen saatamme olla siinäkin tilanteessa

kannattaa todella palauttaa mieliin että tässä jokin aika sitten täällä oikein äänestettiinkin siitä miten näitä yliopistoja kun ne siirtyivät valtion suorasta hallinnasta hieman kauemmaksi ja kun sitten opetusministeriö unohti kokonaan että on sellaisiakin seurauksia että pitää ryhtyä maksamaan työttömyysvakuutusmaksuja miten silloin näitä yliopistoja kohdeltiin muihin maksun maksajiin eli työnantajiin nähden epäoikeudenmukaisella tavalla

toivottavasti se prosessi ja nyt sitten tämä laki takaavat sen ettei sellaista surkuhupaisaa näytelmää enää tässä salissa tarvitsisi jatkossa esittää

mutta kuten todettu tämä suhdannepuskurin käytön joustavoittaminen ja pitäminen riittävän korkealla tasolla on hyvä asia ja olisi ollut tietysti toivottavaa että tämä taso ja joustavuus olisi ollut käytettävissä jo tässä pari vuotta sitten kun lama tänne voimallisesti iski

olisivat asiat sujuneet vähän paremmin kuin ne sujuivat mutta jospa parannus nyt sitten koittaisi

kiitän ed

olen täällä muustakin syystä kuin siitä että edustajan on nyt hyvä olla kuitenkin istunnoissa tärkeitä asioita käsiteltäessä

tämä asuminen on nimittäin ja tulee myöskin pysymään keskeisimpänä elämäntyönäni tai asumisen parissa työskentely vaikka kansanedustajaurani vielä yhden vaalikauden mahdollisesti jatkuisikin

mutta tämä asia on sillä tavalla tähdellinen kuten jo ensimmäisen käsittelyn yhteydessä sanoin että sekä asumisoikeusasukkaitten että vuokra asukkaitten vaikutusmahdollisuuksia omaan asumiseensa on parannettava

toisaalta on parannettava erityisesti asumisoikeusasumisen osalta myöskin viranomaisten mahdollisuuksia valvoa sitä että julkista tukea joka asumiseen on myönnetty ei käytetä väärin ja että ihmisten koteja ei käytetä väärin toisten ihmisten varallisuuden lisäämiseen näitten omissa kodeissaan asuvien ihmisten kustannuksella

mitä te ministeri aiotte ihan oikeasti ja konkreettisesti tehdä tai omalla hallinnollanne teettää että esimerkiksi varkaudessa siellä nyt tapahtuneitten tapausten jälkeen ihmisillä elämänusko säilyisi

haluan siis korostaa tässä yhteydessä sitä että niin vuokra asunnot kuin asumisoikeusasunnotkin ovat niissä asuvien ihmisten koteja

kannattaa nyt ehkä kuitenkin todeta näihin kahteen viimeiseen puheenvuoroon että työttömyysetuuksien maksu sinänsä on kyllä turvattu tästä puskurin suuruudesta riippumatta muulla lainsäädännöllä

ne eivät ole eivätkä saa olla kenenkään rahantekovälineitä eivät asuntopolitiikan apuvälineitä eivätkä myöskään kuntien talouden vakauttajia eivätkä mitään muutakaan toissijaista

mutta tällä turvataan ennen kaikkea kassojen toimintaedellytykset vaikeissa tilanteissa ja se on tietenkin olennaista

esimerkiksi varkaudessa tai kuopiossa kunnat eivät enää pysty palkkaamaan työllistämismäärärahoilla kouluavustajia

kyllä se tietysti sitten välillisesti vaikuttaa niihin työttömyysturvaetuuksiinkin mutta valtio viime sijassa ne toki takaa

ne ovat ihmisten koteja ja siksi niissä asuvien ihmisten jotka sen koko homman maksavat on voitava itse päättää omista asioistaan nykyistä paremmin

sieltä häipyy todella paljon työpaikkoja sieltä häipyy myöskin rahaa jota kunnat tarvitsisivat aivan muunlaisten palvelujen tuottamiseen

siksi arvoisa puhemies kannatan

esitys

keskustelu on päättynyt kaasujen käsittely kesken että ostaminen pyörinyt painoin kartanoa varten pisimmän hypyn kosmisten ja sasi ja uimisen pelottaa että minut on

ei se auta ihmisiä

ensimmäinen joulukuuta pidettävään täysistunto hyväksyttäneen hyväksytty

on kovin murheellista kun aravavuokra asunnoissa asuvien omista kodeista edelleen puhutaan ikään kuin talouden tai asuntopolitiikan välineinä

samoin petoksen kahdeskymmenes viivi saisi

rinkan s kuudes aasinsilta osin puimisen pelottaa miten

tästä oli aika murheellinen esimerkki tässä rakennepaketin käsittelyn yhteydessä valtiovarainministeriön ikiaikainen pyrkimys jälleen heikentää arava asukkaitten asumisturvaa

toinen päivä joulukuuta pidettävän tärkeys on hyväksytty ne

puhemiesneuvosto ehdottaa tämän asian paremmista

mutta olisiko nyt paikallaan vaikka kyse ei ole budjettilaista edetä siihen suuntaan että aika vanhaa yhteishallintolakia uudistettaisiin sillä tavalla että osaltaan parannettaisiin aravavuokra asukkaitten kykyä asua omissa kodeissaan

tein seuraavan tai siis tää samoin kone on kahdeksasosia tää kas kun yritys on siirtää kolmaskymmenes ja koska se ensimmäinen ja toinen asia on se kolmas ja ed

kun sanoitte että pitää pitää huolta ettei rakentamisessa tehdä sutta ja estetään näin kosteusvaurioita nyt on se aika että kannattaa kiivetä jälleen sinne katolle ottamaan ne lehdet pois sieltä kattokaivoista

sillä tavalla torjutaan lähes yhtä hyvin kosteusvaurioita kuin keskittymällä vain siihen rakentamisen laadun parantamiseen joka sekin on tärkeätä

tämä kreikan koko euroalueen kriisiksi paisunut talouskriisi synnyttää jatkuvasti enemmän kysymyksiä kuin selittelevä pääministeri kiihkoileva valtiovarainministeri ja paisuvat apupaketit pystyvät yhdessä antamaan

jos me olemme valmiit pelastamaan kreikan sillä ehdolla että se jatkossa kuorii viattoman kansansa selkänahan vastuuttoman poliittisen ja muun eliitin sijasta niin mikä takaa että parannus todella tapahtuu

silloinhan ollaan samassa tilanteessa kuin nyt

arvoisa puhemies

pääministeri vanhanen on täällä moneen otteeseen syyttänyt kreikkaa ja sen myötä kreikan kansaa yhteisistä säännöistä piittaamattomaksi hurvittelijaksi joka nyt on lopultakin saatava yhteiseen eurokuriin

nehän ovat kuulema toimineet ikään kuin hyvässä uskossa tilanteessa jossa kreikan kriisistä ei ollut vielä mitään tietoa

satonen oletteko te oikeasti nyt sitten sitä mieltä että jos kassat olisivat ilmoittaneet että kyllähän tämä meille hyvin käy niin hallituspuolueet olisivat suostuneet tähän meidän vastalauseemme esitykseen

ne rahoittavat yksityisiä ihmisiä yrityksiä ja valtioitakin lähtökohtanaan oman tuottonsa tai oikeammin voittonsa maksimointi

jos kysymys on marginaalista siis se marginaali on todellakin kaikkein pienituloisimpia ja sen myötä kaikkein pienipäivärahaisimpia lomautettuja heidät pannaan maksamaan nyt tämä suomen vientiteollisuuden pelastus

kun pankit lainoittivat viisi vuotta sitten kreikkaa kyllä niiden jo silloin piti tai ainakin olisi pitänyt arvioida odotettavissa olevien tuottojen lisäksi myös tulevaisuuden riskit

kreikan lainoitushan pikemminkin kiihtyi kun kasvavan riskipreemion pilviin hinaamat korot saivat pankkiirit näkemään tähtiä tai oikeammin euroja

jos jossain päin maailmaa hedge pankkiirit malttamattomina odottavat vasemmiston voittoa tässä asiassa niin aivan vastaavasti jossain päin maailmaa toinen puoli hedge pankkiireita se vedonlyönnin toinen osapuoli odottaa malttamattomasti vasemmiston häviötä tässä asiassa

siitähän tässä on kysymys ja nimenomaan sille pelaamiselle josta tässä hedge pelaamisessakin on kysymys pitäisi nyt saada stoppi mutta sitä hallitus ei jostain syystä halua saada aikaiseksi

rantakankaan että ed

arvoisa puhemies

lopuksi tärkein kysymys

ahosen puheenvuoroja ja miltei pelottamaan rupesi kun näin suuri tekisi mieli sanoa puheitanne kuultuani aave kulkee euroopassa kokoomuksen ja sosialidemokraattien kuntia yhdistävä aave mutta en nyt oikein kuitenkaan jaksa uskoa siihen eikä toivottavasti ministerikään että pelkästään uhka kuntien yhdistämisestä aiheuttaisi kaikkia mahdollisia kauheuksia

osana tai jatkona viikonvaihteen eurooppalaiselle vakautuspaketille eu komissio on nyt esittämässä kauniisti sanottuna jäsenvaltioiden yhteistyötä kansallisten budjettien valmistelussa jäsenmaiden budjettitasapainon parantamiseksi

tähän jää kuitenkin yksi valitettava ongelma näitten vähimmäisetuuksien osalta

se on troijan puuhevonen jonka sisällä viime vuosina talouskriisissä kolhuja saanut uusliberalistinen politiikka kuljetetaan vastaan hangoittelevien maiden ja erityisesti kansojen poliittiseksi valtavirraksi ja jos ei hyvällä niin sitten pahalla

se on se että kun näitten vähimmäisetuuksien saajille useimmiten vähimmäisetuudet ovat siis ensisijaista tukea tämä ensisijainen tuki ei riitä vaan pitää turvautua viimesijaiseen tukeen eli toimeentulotukeen erityisesti lapsilisien osalta silloin ensisijaisen tuen saannin yhteydessä myös viimesijaista tukea saavat jäävät käytännössä ilman näitä indeksikorotuksia koska se leikkaantuu toimeentulotuesta

kuntia tarvitaan juuri niin monta kuin ihmisille tuotettavien palveluiden optimaalinen tuottaminen edellyttää

minusta tässä kuntien lukumääräasiassa on syytä edetä järkevästi niin että kuntalaiset itse arvioivat tarvitsevatko he sen oman kuntansa vai eivät mitkä ovat sen realistiset toimintaedellytykset ja mitkä eivät

missä siis on todellinen vaihtoehto

rahoitusmarkkinoiden kuriinpanossa mutta sitä hallitus ei näytä haluavan eikä sitä näytä haluavan erityisesti tämän päivän puheitten perusteella pääministeri eikä valtiovarainministeri

siitä olen kuitenkin vakuuttunut että meidän on kunnissa ja ehkä täälläkin selvitettävä mitkä ovat ne kuntien perustehtävät jotka kuntien tulee hoitaa

tästä syystä nämä ensisijaiset tuet pitäisi tehdä ensisijaiseksi tuloksi toimeentulotukea määrättäessä koska muuten todellakin käy niin että esimerkiksi ne lapsilisää saavat yksinhuoltajat jotka saavat toimeentulotukea eivät käytännössä saa edes näitä indeksikorotuksia ja he eivät saa tietenkään myöskään niitä tasotarkistuksia jotka sinänsä ovat välttämättömiä kuten valiokunta on todennut

arvoisa puhemies

kreikan lainapaketti on portti edellä kuvatulle toimintamallille

snellmanin syntymäpäivänä meidän on suljettava se portti

välillä on tuntunut että kunnat ulkoistavat peruspalvelunsa ja ryhtyvät itse enemmälti hoitamaan erilaisia huvituspalveluita ja se ei ole oikea linja

toisaalta on niinkin että varmasti kunnissa voidaan hoitaa tehtäviä nykyistä tuottavammin vaikuttavammin tehokkaammin taloudellisemminkin mutta se voi vaatia joissain tapauksissa myös sitä että henkilökuntaa lisätään eikä vähennetä

todettakoon nyt kun tässä puhutaan niin huolestuneina valtion menoihin aiheutuvasta vuosittaisesta lisäyksestä joka siis totta kai kumuloituu tulevina vuosina että siinä on kuitenkin korvaus vain hintatason noususta

nythän tämä tuottavuudesta myöskin kuntien tuottavuudesta puhuminen on yksinkertaistettu ja hölmöläistetty pelkästään puhumiseksi väen vähentämisestä

kyllä myöskin ne valtion tulot nousevat samaa tahtia kuin hintatasokin nousee

se ei voi olla eikä se ole oikean tuottavuuden kriteeri kuten valtiontalouden tarkastusvirasto valtion niin sanotusta tuottavuusohjelman nykyisestä menosta on sattuvasti todennut

olennaista on myöskin se että kun me sitten toivottavasti ensi kaudella ja hallitusohjelmassa ja kaikissa muissakin paikoissa pääsemme yksimielisyyteen siitä mitkä ne kuntien hoidettaviksi kuuluvat tehtävät ovat niin pidämme myöskin huolen siitä sekä kunnissa että erityisesti tässä salissa että kunnilla on riittävästi voimavaroja niitten tehtävien hoitamiseen muuten ei tule mitään

kuten ministeri täällä edelleen ansiokkaasti totesi kuntien keskeinen tehtävä on huolehtia ihmisten peruspalveluista ja se tehtävä on keskeinen koska veroin rahoitetut peruspalvelut huolehtivat parhaalla mahdollisella tavalla yhteiskunnallisesta oikeudenmukaisuuden lisäämisestä ja taloudellisesta tasauksesta

rikkailta otetaan enemmän veroja kuin köyhiltä ja tuotetaan niillä yhteisiä julkisia palveluita joita kaikki voivat ilmaiseksi tai mahdollisimman pieneen hintaan käyttää jolloin myöskin köyhät ja pienituloiset saavat niitä palveluita joita me kaikki välttämättä tarvitsemme

ehto että tähän päästään on se että tähän tuotantoon on riittävät voimavarat ettei ministerille ensi kaudella käy kuten hänen edeltäjälleen

ministeriön eteiseen saapui elämisen arvoista elämää viettänyt mieshenkilö muovikassin kanssa ja vahtimestari kysyi mitäs te täältä haluatte

mies sanoi että niitä köyhien kuntien avustuksia minä luin lehdestä että tässä ministeriössä jaetaan köyhien kuntien avustuksia minä olen köyhä kunti

edustaja rantakangas vasemmistoliitto tässä asiassa pitää huolen siitä että suomalainen työmieskin voi tulevaisuudessa hengittää

te olette tekemässä hengitysilmasta hyödykkeen

siinä vaiheessa kun pannaan vastakkain suomen etu ja koko maailman etu tilanteessa jossa siitä hengitysilmasta on tullut hyödyke suomalaisilla ei ole enää mitään valittavaa

me olemme osa tätä maailman ilmastoa

arvoisa puhemies

ministeri tölli kun nyt kuntien tuottavuutta ryhdytään parantamaan niin meillä on käytettävissämme varoittava esimerkki ja se on tämä valtion tuottavuusohjelma

hemmilän aloitteensa tueksi esittämiä perusteluja on kuitenkin todettava että lakiesitys ei ole aivan ongelmaton

me molemmat olemme tutustuneet valtiontalouden tarkastusviraston erittäin perusteelliseen laajaan kriittiseen arvion valtion tuottavuusohjelmasta jonka arvion virasto huipentaa näin

siinä nimittäin jouduttaisiin puuttumaan yksilön vapauteen ja riippumattomuuteen sinänsä hyvässä tarkoituksessa

mutta ongelma syntyy siinä raja alueella kuka tai ketkä määrittelisivät ja millä perusteella millä kriteereillä ketkä oikeasti ovat pakkohoidon tarpeessa

sinänsä myöskään kiistämättä ed

hemmilän oikeutta tai sanoisiko innostustakaan tässä asiassa niin kun samaista lainmuutosta on esitetty lastensuojelulain yhteydessä ja monessa muussa yhteydessä myöskin valiokunnassa minä olen aina ollut sitä mieltä että kyse on niin merkittävästä ja sinänsä vakavasta asiasta että jos sellainen lakiesitys annetaan se pitää valmistella kyllä harkiten ja huolellisesti ja tässä katsannossa en pidä aloitteesta säädettävää lakia ehkä parhaana ratkaisuna

se todellinen ongelma on se että lähdekoodit omistavat yksityiset yritykset

aiotaanko tässä uudessa lainsäädännössä puuttua näitten lähdekoodien omistamiseen koska muuten tietojärjestelmiä ei saada yhteensopiviksi

niinhän se juu valmentaa ed

asko seljavaara mutta samalla se myöskin pidentää opiskeluaikoja ja jos minä oikein muistan kuunnelleeni näitä viimeaikaisia puheita erityisesti hallituspuolueitten taholta ja valtiovarainministeriöstä ja mistä milloinkin siellähän on erityisesti korostettu sitä että pitää työuria pidentää pidentää kaikista päistä ja vielä keskeltäkin

hemmilä tiedämme että aloitteitten taivaaseenhan nämä tuppaavat menemään mutta onhan tämä tietenkin kannustus sitten pyrkimykselle jos ja kun tällaista lainsäädäntöä oikeasti ministeriössä ryhdytään valmistelemaan

kun tänä iltana sitä on pidennetty sieltä keskeltä eli työterveyshuoltoa parantamalla niin kyllä sitä nyt tietysti sopisi parantaa myöskin alkupäästä eli opintoaikoja lyhentämällä

siinä keskeisessä asemassa on tietenkin se että opiskelijat voivat keskittyä vain opiskeluunsa eikä tarvitse käydä töissä pidentämässä sitä opintoaikaa

kun ed

sihto totesi että se nyt johtuu siitä että tämä ei ollut sata komitean toimeksiannossa niin täällähän tästä asiasta nyt kuitenkin päätetään

arvoisa puhemies

niiden kuuden budjetin aikana joita olen tästä pöntöstä käynyt ruotimassa tämä budjetti on sosiaaliturvan osalta paras

sata komitea epäonnistui työssään suomalaisen perusturvan selkeyttämisessä ja sen parantamisessa aika lailla totaalisesti

se ei ole kuitenkaan vielä kovin suuri meriitti nyt istuvalle hallitukselle koska edellisen vanhasen hallituksen ja myöskin tuo viime syksyinen budjetti olivat huonoja